nyt turvesoiden lupasumasta ja kotimaisen energiapuutuen heikentymisestä johtuen turvelupa on johtanut siihen että useissa suomalaisissa isoissa kaupungeissa olevissa energialaitoksissa on jouduttu turvautumaan kivihiilen polttamiseen

toivotaan että tämä asia etenee nimittäin onhan tämä silläkin tavalla historiallista että lähes kaikki eduskuntaryhmät ovat tämän aloitteen takana

toivotaan tästä syystä tälle menestystä

ennen kaikkea kun hallituskin on ohjelmassaan puhunut työstä ja yrittämisestä niin tämä on myös tukemassa niitä asioita

dieselautojen käyttövoimavero eli dieselvero tulisi poistaa välittömästi niin kuin perussuomalaiset varjobudjetissaan esittävät

perussuomalaiset tukevat myös polttoaineveron palautusjärjestelmän käyttöönottoa kuljetuskustannusten kohtuullisina pysymiseksi ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn säilyttämisen vuoksi

milloin tämän maan hallitus vihdoinkin ottaa tosissaan rapautuvan tieverkkomme

huonokuntoinen tieverkkomme hidastaa matkantekoa aiheuttaen näin ollen lisää polttoainekuluja sekä vaarantaa liikenneturvallisuutta ja aiheuttaa myös kalustolle suuria lisäkustannuksia

harmaan talouden ongelmiin puuttuminen nopeasti ja tehokkaasti ei ole mahdollista hallituksen talousarvioesityksessä ehdotetuin resurssein

perussuomalaiset myös peräänkuuluttavat toimia maakuntien lentoliikenteen puolesta joka on turvattava tulevaisuudessakin

kilometrikorvaus perustuu tarkkoihin laskelmiin muun muassa polttoaineen kulutuksesta vakuutuksista rengaskuluista huolloista auton arvon alenemisesta ja veroista

polttoaineveron korotuksen autoveron korotuksen ja ensi vuonna tulevan arvonlisäverokorotuksen vuoksi autoilijoiden kulut kasvavat kohtuuttomasti

arvoisa puhemies

mitä hallituksella on niin paljon autoilijoita vastaan että heitä pitää rangaista jokaisella osa alueella ja mitä te arvoisa hallitus tästä saatte

hallituksen näennäinen ja kimpoileva politiikka näkyy yrittäjyyden mukamas tukemisen lisäksi myös esimerkiksi oppisopimuskoulutuksessa

arvoisa puhemies

perussuomalaisten varjobudjetti tarjoaa hallitukselle hyviä vaihtoehtoja suomalaisen työllisyyden kasvun ja kilpailukyvyn parantamiseksi

suomen tiestö on jo tällä hetkellä todella surkeassa kunnossa ja mikäli korjausurakkaa ei aloiteta pian lähivuosien hintalappu kasvaa kohtuuttoman suureksi

arvoisa puhemies

tänä päivänä kun joka viikko uutisoidaan massairtisanomisista kaikki väylät tulisi pitää auki kansalaisille itsensä työllistämiseen

tämän lakiesityksen tavoitteena oli hallinnon uudistaminen kansalais ja asiakaslähtöisesti tehokkaasti ja tuloksellisesti toimivaksi aluehallinnoksi

olisinkin toivonut että hallitus olisi myöntänyt varkaudentien kunnostukseen kerralla tarvittavan paljon rahaa siten että koko tieosuus välillä varkausjoensuu olisi saatu korjattua siten että tielle olisi saatu myös ohituskaistoja

nyt kuitenkin kuntauudistuksen ollessa käynnissä aluehallintovirastojen maantieteellisiä toimialueita joudutaan tarkastelemaan uudelleen esimerkiksi uusien kuntarajojen ja vaalipiirijakojen osalta

kaiken kaikkiaan kuuden viranomaisen puristaminen kahdeksi uudeksi toimijaksi on ollut työläs kokonaisuus mutta aluehallintovirastoilta saadun palautteen perusteella tehtävästä on suoriuduttu vaikka henkilölliset taloudelliset ja ajalliset resurssit paukkuvatkin pahasti

tämä olisi kaikkien tienkäyttäjien etu ja myös liikenteen turvallisuuden kannalta olennainen seikka että ohitukset tapahtuisivat edes osin niille tarkoitetuilla paikoilla

näin ollen totean

mitä muutenkin kotimaakuntaani pohjois karjalaan tulee haluaisin kovasti tietää mitkä ovat ne hallituksen panokset joilla etenkin vakavasta työttömyydestä kärsiviä maakuntia autetaan

arvoisa puhemies

perussuomalaisten varjobudjetti on hallituksen budjettia paljon oikeudenmukaisempi sekä suomen talouskasvua ja työllisyyttä vauhdittava

virossa osakeyhtiöt maksavat yhteisöveroa vain jakamastaan osingosta ja muusta voitonjaosta

viranomaisten pitkistä käsittelyajoista on ollut haittaa elinkeinonharjoittajille mikä tuskin oli uudistuksen tarkoitus

tutkimustulosten mukaan uudistus on vähentänyt yritysten velkaisuutta ja lisännyt investointeja ja tukenut näin viron yrityssektorin vahvistumista

tässä kohtaa voitaneen todeta että viranomaisten määrääkään ei voida loputtomiin vähentää vaan jonkun täytyy olla päätöksiäkin tekemässä

suomenkin tulisi vakavasti harkita viron veromallia ainakin kokeiluluontoisesti esimerkiksi kasvuyritysten osalta

sen lisäksi että henkilöstöä on vähennetty aluehallinnon uudistus on lisännyt merkittävästi määräaikaisen henkilöstön käyttöä virastoissa

suomen nykyinen suuriin tukiin perustuva yritystukijärjestelmä on tutkitusti hyvin tehoton

tämä on nostanut epävarmuutta ja huolta oman työn tulevaisuudesta työntekijöiden keskuudessa jaksamisesta ja työhyvinvoinnista puhumattakaan

nykyiset yritystuet ovat kietoutuneet mutkikkaisiin hankerahoituksiin joita osaavat käyttää hyväkseen vain isot yritykset kun taas pienet ja keskisuuret yritykset jäävät helposti tukien ulkopuolelle

aluehallinnon henkilöstöpolitiikkaan tarvitaan pintajänteistä otetta ja realismia jotta asioiden käsittelyssä säilyisi edes jonkinlainen jouhevuus sekä avissa että elyssä ja että viranomaiset pystyisivät jatkossakin tuloksellisesti ennaltaehkäisemään epäkohtia rikoksia ja laiminlyöntejä

yritystukien tehottomuus on havaittu myös työ ja elinkeinoministeriön raportissa jonka mukaan yritystukijärjestelmien toimivuutta voidaan parantaa merkittävästi poistamalla tehottomat tuet ja kohdistamalla ne elinkeinopolitiikan kannalta keskeisiin kohteisiin

arvoisa puhemies

viranomaisten henkilöstön yksi suurimmista ongelmista on ehkä myös se että merkittävä määrä osaajia on jäämässä eläkkeelle samalla kun erityisesti kaivosteollisuuden toimijoiden määrä on kasvussa

kahden organisaation malli jossa avi myöntää ympäristöluvat mutta ely valvoo ei ole osoittautunut toimivaksi malliksi niin kuin talvivaaran ympäristökatastrofi on meille osoittanut

arvonlisäveron korotus kohtelee kaikkein kovimmin pienituloisia sillä se korottaa myös välttämättömyyshyödykkeiden kuten ruuan lääkkeiden ja asumisen hintaa

haluamme muistuttaa että arvonlisäverotuksen korotus heikentää myös vientisektorimme kilpailukykyä sillä se kiihdyttää väistämättä inflaatiota

ympäristöministeriön tekemässä talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmia ja viranomaisten toimintaa koskevassa selvityksessä on tullut esille että aluehallinnon viranomaisten sisäisiä oikeudellisia jännitteitä päätösvallan ja muun puhevallan käyttämisessä on ollut

arvoisa puhemies

on erittäin hyvä että täällä on käytetty puheenvuoroja ennen kaikkea omaishoidon tuen puolesta myös on puututtu näihin työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisumalliloihin

ostovoiman heikkeneminen taas aiheuttaa palkankorotuspaineita seuraavaan työmarkkinakierrokseen mistä seuraava kustannustason nousu luonnollisesti heikentää suomen vientisektorin kilpailukykyä

tämä tulisikin selvittää loppuun asti mistä on kiikastanut ja miksi ja arvioida mitä ongelmalle tehdään ettei vastaavanlaisia ympäristökatastrofeja pääse jatkossa enää tapahtumaan viranomaisten toimintakyvyttömyyden vuoksi

ajattelin myös näistä kahdesta asiasta puhua koska kun tuolla kentällä tapaamme kansalaisia hyvin usein nämä kumpikin asia tulevat erittäin suuressa määrin esille

täytyy ihmetellä että kun työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisuja käsitellään hoitava lääkäri on antanut lausunnon jossa se suosittaa että potilas on siinä kunnossa ettei ole enää työkykeneväinen niin sitten kelalla tehdään ratkaisu ja tyrmätään tämä eläke

korotuksella on näin ollen selvä yritystoimintaa ja työllisyyttä heikentävä vaikutus

se ero että valelääkäri näkee potilaan mutta kelan lääkäri ei näe tätä

on hyvä että kelan valtuutetut ovat paneutuneet tähän asiaan ja käyneet keskustelun ja toivotaan että näihin ratkaisu löytyy nopeasti

lisäksi kannamme huolta erityisesti kuntien taloudellisesta tilanteesta koska hallitus leikkaa edelleen kuntien valtionosuuksia

meillä perussuomalaisillahan se on ollut vaalibudjeteissa ja vaaliohjelmissakin että tämä asia siirrettäisiin kelalle tämä maksatus

valtionosuuksien leikkaukset yhdistettyinä väestön ikääntymisestä johtuviin kustannuspaineisiin ja kuntien tehtävien lisäämisiin aiheuttavat kunnille paineita sekä nostaa veroprosentteja että leikata palveluitaan

kun nyt mietitään että se on kuntakohtaisesti ja kuntien erinäköisten kriteerien perusteena niin siellä on erittäin paljon eriarvoisuutta ja mietitään miten tärkeää tehtävää nämä omaishoitajat tekevät tässä yhteiskunnassa

siellä on kymmeniä tuhansia jotka eivät saa mistään korvauksia ja he tekevät sisäisellä lähimmäisen rakkaudella näitä asioita

nyt kun tämä oikealla tavalla järjestellään niin tällä saadaan myös kuntien taloutta jonkin verran tervehdytettyä kun siirretään tämä maksatus kelalle

ja tietysti toisaalta kun kestävyysvajeesta puhutaan myös meidän laitoshoitopaikkoihin on kiinnitettävä huomiota ja mikä tärkeintä että ihminen omainen saisi olla pitempään siellä kotona ja läheisen hoidettavana

myös vahvimmin ja veti jalkaa ja maatalouslomittajat lehdenjakajat sanotaan koneasentajat ja muut jotka käyvät eri paikkakunnilla töissä niin tämä on vaikuttamassa heihin myös

on päätynyt

me tarvitsemme kunnille lisää talousresursseja että nimenomaan perusterveydenhuolto pystytään laittamaan kuntoon koska sieltä kaikki lähtee siellä on se ongelma sinne tarvitaan lisää lääkäreitä ja hoitajia

asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta a

kun mietimme että meillä on paljon haja asutusalueita ja julkinen liikenne ei pelaa niin on välttämätöntä että ihmiset joutuvat käyttämään omaa ajoneuvoaan ja tästäkin syystä se on meidän maassamme välttämätöntä hommaa

minä toivonkin että hallitus kun saa selville nyt uudet rakennelmat niin tätä puolta ennen kaikkea painotetaan ja nimenomaan velvoitetaan että kun lääkärit valmistuvat niin he ottavat kunnassa ensin sen tehtävän vastaan ja esimerkiksi jonkun viisi vuotta toimivat siellä

täällä ennen kaikkea edustaja myllykoski oli vahvasti tukemassa näitä näkemyksiä mitä oppositiosta on tullut niin toivon että vielä siellä hallituksen sisälläkin painostetaan että asioihin voitaisiin saada korjauksia

näin saadaan tämä perusterveydenhuolto järjestykseen

myös perussuomalaisilla on ollut tämä asia varjobudjetissaan ja näistä asioista me pidämme kiinni

olisi varmasti ollut aihetta jo siinä vaiheessa ja ennen sitä tehdä panostuksia sille puolelle ja myös jatkossa mielenterveysasiat on otettava vakavalla mielellä huomioon että näitä onnettomuuksia ei tapahdu

sitten haluan tässä ottaa näihin ampumaratoihin kantaa

nyt kun puolustusvoimauudistus on tehty ja puolustusvoimat on lakkauttanut ratoja ja noin poispäin ja kuitenkin ammunnan harrastajia on erittäin laaja joukko niin kuin on käynyt täällä ilmi niin tähän seikkaan kannattaisi kiinnittää huomiota

esimerkiksi meillä pohjois karjalassa rajavartiosto on nyt lakkauttamassa sillä tavalla toimintojaan että se on näille harrastajille tekemässä stopin tälle asialle ja näkisin että tätä seikkaa sen pitäisi miettiä uudelleen näissä asioissa

arvoisa puhemies

täällä on puhuttu siitä että pitäisi saada kilpailukykyä ja silloin tietysti palkkaratkaisut yrityksissä ovat merkittäviä mutta energian hinta on ennen kaikkea merkittävä

arvoisa puhemies

nyt näissä kehysten jatkeissa hallitushan on taas korottanut energiaveroja

on aivan perusteltua että ravintola anniskelun ja ruuan arvonlisävero yhdistettäisiin samalle tasolle

ennen kaikkea meidän täytyisi panoksia pistää entistä enemmän kotimaisen energiantuotannon kehittämiseen

on selvää että ravintola ala on kokenut viime vuosina erittäin suuria kun on alkoholiveroa korotettu myös muut kustannukset ovat nousseet ja sitten tietysti tämä viroon suuntautuva viinaralli on vaikuttanut siihen että ala on kärsinyt todella suuria menetyksiä

myös tietysti sitten kun ajattelemme yritystoimintaa hallitus on yhteisöveroa alentanut mutta tässä yhteydessä sitten jäivät niin sanotusti avoimet ja kommandiittiyhtiöt ja henkilöyhtiöt näiden sanotaan veroratkaisujen ulkopuolelle

alalla on myös työllistävä vaikutus tässä maassa se antaa tuhansia työpaikkoja

ja sillä tavalla kun mietimme myös niin ravintolassa nautittu alkoholi on todella valvottua eikä se sillä tavalla ole samanlaista kuin se kun esimerkiksi sanotaan tuolta virosta tuodaan ja sitten siellä omissa tiloissa nautitaan

se antaa monelle työtä

no meidän uusi sukupolvi on jo suuntautumassa pitkälti siihen että se osaa käyttäytyä näissä asioissa ja alkoholin kanssa tulla toimeen kohtuudella

on selvää että myös alkoholista on haittavaikutuksia ja näin ollen toivotaan nyt että tämä lakialoite että arvonlisävero yhdistetään ruuan tasolle on menossa myönteiseen suuntaan kun on kysymyksessä kuitenkin hallituspuolueen edustajan lakialoite

näen kokonaisuutena että lakialoite on erittäin hyvä ja valitettavasti en vain ole päässyt tätä allekirjoittamaan mutta olen henkisesti tässä asiassa mukana

se on totta niin kuin edustaja satonen sanoi että tämä hallituksen esitys on hyvä ja näin opposition edustajanakin voin sanoa että tämä on oikeansuuntainen

minäkin puutun myös tähän tilaajavastuuasiaan että nyt tämä rupeaa niin kuin järkeistymään sillä tavalla että tosissaan siellä tilaajataholla on sitä vastuuta

tämä on tärkeintä juuri siksi että tosissaan nämä harmaat ja pelurit jotka ovat tällä hetkellä siellä toimineet ovat häviämässä tältä alalta ja todella tämä ala rupeaa tervehtymään

tietysti sitten voidaan tästä tullin ja poliisin valvonnasta todella sanoa niin kuin edustaja tossavainen totesi puheenvuorossa että kun olemme nyt lptä todennäköisesti siinä jollakin tavalla muuttamassa niin se huolestuttaa onko siellä riittävästi sitten sitä asiantuntemusta ja riittääkö ammattitaitoa että pystytään tätä valvontaa hoitamaan koska väkisinkin tarvitaan myös tätä valvontaa tässä asiassa

se ei yksistään riitä että tämä tilaajataho hoitaa tämän ja selvittää myös näitä pistokokeita ja valvontaa tässä asiassa tarvitaan

mutta muuten asia on ihan hyvä ja ennen kaikkea kuulemishetkissä otettiin hyvin huomioon myös skalin näkemys näissä asioissa koska se on tämän alan asiantuntija

tässä on ollut mielenkiintoista seurata tulin vähän myöhästyneenä tähän keskusteluun mitenkä hallituspuolueiden sisällä on tapahtunut tässä kädenvääntöä

arvoisa puhemies

myös minä kannatan lämpimästi tätä aloitetta ja olen yksi tämän aloitteen allekirjoittanut

ja niin kuin edustaja mustajärvi toi hyvin esiin esimerkiksi yhteisöveron alennukset ovat omalla tavallaan olleet syömässä näitä

mutta meillä perussuomalaisilla on tämä kehitysapumalli jolla olisi pystytty hyvin rahoittamaan tämä ettei olisi tarvinnut lapsilta leikata

myös tämä tupakkavero jota keskusta on nostanut paljon esille on aivan kannatettava asia ja tätä kautta olisi saatu se että ei olisi tarvinnut leikata eikä lasten ja köyhien asemaa heikentää

kyllähän sitä täytyy ihmetellä että meillä pitää luokitella vielä haitta asteita heidän kohdallaan

he ovat tämän maan meille vapaaksi puolustaneet ja olisin nähnyt että jo aikoja sitten asiat olisi täytynyt hoitaa siihen malliin

muistan kun meidän perussuomalaisten edeltäjä suomen maaseudun puolue ja sen edustajat vahvasti puhuivat aina veteraanien ja invalidien asiaa täällä

tästä syystä toivon että todella nyt tämä kunniavelka palautetaan ja asia laitetaan siltä osin järjestykseen että ei luokitella enää näitä jäljellä olevia veteraaneja onko heillä joku haitta aste vai ei vaan hoidamme kaikki mallilla kuntoon

suomalaisen elintarvikeketjun läpi menevä laatuajattelu jossa elintarviketurvallisuus on korkealla koko elintarvikeketjun osalta on yksi suomalaisen elintarviketuotannon vahvuuksia

elintarviketurvallisuuden ylläpito kuitenkin maksaa

suomessa on perinteisesti ajateltu että korkean elintarviketurvallisuuden ylläpito on selvästi halvempaa kuin ihmisten sairastumisesta ja suomalaisen elintarvikeketjun kilpailuedun menettämisestä aiheutuvat kustannukset ja niiden maksaminen

suomi on esimerkiksi yksi harvoista maailman maista missä vaikkapa raaan kananmunan syöminen ei ole terveysriski ja suomalaisessa siipikarjassa ei esiinny salmonellaa verrattuna moniin muihin euroopan maihin

oli ilo kuulla olen varmasti tämän salin ainut käytännön kuljetusyrittäjä että nyt kuljetusyrittäjiä tullaan näissä asioissa vastaan ja nimenomaan tämän polttoaineverojärjestelmän kautta

ja siksi on tärkeää että kuljetuselinkeino säilyy suomalaisten käsissä että meille ei rynnätä tuolta rajojen takaa ja halpapuolelta ja vääristetä tätä kilpailua

suomessa elintarvikeala nähdään kasvualana

elintarviketurvallisuus on tärkeä elementti elintarvikeketjun menestymisessä sillä se vahvistaa kuluttajien luottamusta ja on markkinoilla menestymisen edellytys

sinne on vaikeuksia ollut saada työvoimaa ja mikä vielä seurausta tästä että nimenomaan kun tämä ammattipätevyysasia tähän tuli sivuun niin tämä on ennen kaikkea vaikeuttanut

esimerkiksi viimeisten päivien aikana on tullut erittäin paljon eri puolilta suomea yhteydenottoja juuri tämän jäykkyyden seurauksena

valitettavaa kuitenkin on kuten jo tämän kevään hevosenlihakohusta huomattiin että ruokaan liittyvien petoksien ja väärennösten määrä kasvaa

siellä on pulaa työvoimasta ja tämä aiheuttaa sen että rahdin hinta ja tietysti rajojen takaa tuleva liikenne ovat valtaamassa näitä markkinoita

tämä tarkoittaa siis sitä että yhä pienempi tilajoukko tuottaa ruokaa yhä suuremmalle määrälle kansalaisia jolloin elintarviketurvallisuusriskienkin hallinnan merkitys kasvaa